tällä lakialoitteella me perussuomalaiset kelan valtuutetut haluamme edistää ja sujuvoittaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työtään tekevien viranomaisten välistä yhteistyötä

syrjäytymisvaarassa oleva nuori on saatava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työ ja sosiaalipalvelujen sekä tuen piiriin joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen

keskustelu on päätettävä asia näyttää sosiaali terveysvaliokuntaa eduskunnassa jo seuraava täysistun perjantaina seitsemästoista kymmenettä kaksituhattaneljätoista ja työmarkkinoille

arvoisa herra puhemies

eduskuntaryhmämme esittikin aiemmin että kaikista kansalaisaloitteista tulisi aina antaa mietintö sekä jatkossa tarkastella käsittelyprosessin käytännön toimivuutta ja näiden kokemusten pohjalta tarvittaessa tarkistaa menettelytapoja

ymmärrän eläinten elinolosuhteista ja hyvinvoinnista huolestuneen sekä turkistarhauksen kieltämistä tukevan näkökannan mutta käsitän myös sen huolen jota turkistarhauksesta toimeentulonsa saavat elinkeinonharjoittajat sekä siitä välillisesti toimeentulonsa saavat työntekijät kokevat toimeentulonsa lakkauttamista vaativasta kansalaisaloitteesta

niin kauan kuin tarhausta maassamme jatketaan on eläinten hyvinvointia parannettava ja turkiseläinten elinolosuhteita parannettava nykyisestä enemmän lajityypillisen ominaiskäytöksen edes jollain muotoa mahdollistavaksi

useammassa tutkimuksessa turkiseläinten lajityypilliseen tarpeeseen vastaamalla esimerkiksi minkeillä häkkiin lisätyllä uimisen mahdollistavalla altaalla tai ketuilla vastaavasti kaivamisen ja piiloutumisen mahdollistavalla hiekkalaatikolla on tehdyillä havainnoilla osoitettu eläimillä esiintyvää stereotyyppistä käyttäytymistä vähentävä vaikutus

edellä mainitsemieni esimerkkien lisäksi häkkien kokoa tulee suurentaa tehdä minkeille tasot kiipeilyä varten sekä häkinpohjan tulisi olla osittain kiinteäpohjainen

virikkeelliset häkit eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen perustuen tulisi lailla säätää suositusten sijaan

aivan uskomatonta minkälaista kritiikkiä tulee hallituspuolueiden edustajilta perussuomalaisten varjobudjetista ottaen huomioon että tällä hallituskaudella ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt terveyserot ja eriarvoisuus ovat kasvaneet edelleen ja työttömyys koskettaa yhä suurempaa joukkoa

hallituksen epäonnistuneesta talous ja perhepolitiikasta kertovat useat eri mittarit ja tilastot mutta selkeimmin se näkyy ja tuntuu kansalaisten arjessa

perussuomalaisten varjobudjetissa ei ole unohdettu yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevia

hallituksen lupaukset kaventaa tulo hyvinvointi ja terveyseroja näyttävät jäävän pelkästään kauniiksi puheeksi sillä hallituksen teot puhuvat ihan toista

tässä taloudellisessa tilanteessa toivoisin aitoa rakentavaa keskustelua kuuntelua ja yhteistyötä hallituksen ja opposition välillä

arvoisa herra puhemies

haluan kysyä arvoisalta ministeriltä

on hienoa kuitenkin kuulla että kotihoitoon ollaan laatimassa laatusuositukset mutta mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä jotta kotihoidon laatua ja saatavuutta saadaan parannettua ja hoitajien työssäjaksamista tuettua

arvoisa herra puhemies

elintarviketurvallisuuden selonteosta selviää että joukkoruokailun hankintojen kilpailuttamista varten on kehitetty kunnille ravitsemuskriteereitä joita ei kuitenkaan käytetä riittävästi julkisen sektorin ruokapalveluhankinnoissa

ravintorikas ja ravitsemuksellisesti terveellinen ruoka maksaa enemmän mutta tuo säästöjä muista seurannaisista

useat sairaudet vaativat erityisen ruokavalion jossa ravintosisällöllä vaikutetaan konkreettisesti vanhuksen perussairaudenhoitoon sekä hyvinvointiin

ruuan ravintotekijät ovat merkittävä tekijä vanhuksen mahdollisimman pitkään kotona asumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen siis parempaan elämänlaatuun

arvoisa herra puhemies

ruokaosaamisen lisääminen lapsille ja nuorille osana opintosuunnitelmaa sekä selonteon toimenpide ehdotus opettajien velvoittamisesta osallistua ruokailuun ilman että saatua ateriaetua verotetaan voisivat olla hyvä tapa vaikuttaa seuraavan sukupolven ruokailutottumusten parantumiseen

on huomionarvoista että kouluruokailu saattaa olla päivän ainoa tuoreista raaka aineista valmistettu lämmin ateria sillä kotona saattaa olla tarjolla eineksiä tai pahimmassa tapauksessa kouluruoka on päivän ainoa lämmin ateria

kuntien heikon taloustilanteen vuoksi joudutaan tekemään erilaisia leikkauksia kuten meillä vantaalla jossa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan tuntimäärät pudotettiin minimiin

kysynkin arvoisalta ministeriltä

millä toimilla hallitus kaventaa koulujen välistä eriarvoista asemaa

sosiaalihuoltolain uudistus on lämpimästi tervetullut uudistus joka pitää sisällään paljon hyviä tavoitteita kuten painopisteen siirtämisen erityispalveluista yleispalveluihin sekä asiakkaan yhdenvertaisuuden vahvistamisen ja viranomaisyhteistyön tiivistämisen

asian käsittelyn yhteydessä ilmeni joitakin epäkohtia kuten kotipalveluiden saatavuus etuusneuvonnan riittävyys sekä kuntien riittävät resurssit ja henkilöstön koulutus

edustaja mäntylä piti ansiokkaan puheenvuoron jossa hän nosti esille juuri näitä epäkohtia joita perussuomalaisten vastalauseeseen sisältyy joten pidemmittä puheitta kannatan edustaja mäntylän tekemää esitystä

arvoisa herra puhemies

valitettavasti näyttää siltä että ehdotettu laki tulee nykyisellään olemaan liian tulkinnanvarainen eikä aseta riittäviä velvoitteita joten lain toteutuminen riippuu täysin kuntien tahtotilasta ja resursseista

arvoisa puhemies

niihin pitää panostaa erityisesti jos halutaan taata kaikille vanhuksille yhtäläiset palvelut koko maassa kuten tämän esityksen alkumetreillä todetaan

hoitajamitoituksessa tulee huomioida vain hoitotyöhön osallistuvat työntekijät ei siis vaikkapa moniammatilliseen työryhmään kuuluvia henkilöitä kuten fysio ja toimintaterapeutteja tai sosiaalityöntekijöitä

mutta mikäli laki antaa mahdollisuuden laskea myös heidän työpanoksensa tuohon hoitajamitoitukseen se antaa täysin väärän kuvan koska näiden henkilöiden työpanos ei siis kohdistu varsinaiseen hoitotyöhön

kuinka tämä uudistus nyt etenee ja kuinka tullaan huomioimaan vähävaraiset vähän ja satunnaisesti lääkkeitä käyttävät

kuntatalouteen suunnitellut valtionosuusleikkaukset kohdistuvat kipeästi kuntien talouteen

kuulisin mielelläni hallituksen suunnitelmista siitä minkälaista karsintaa kuntien tehtävistä on suunnitteilla

vai tekeekö hallitus tietoisesti päätöksiä jotka aiheuttavat ylitsepääsemättömät talouspaineet ja käytännössä pakottavat kunnat pakkoliitoksiin

perussuomalaisten mielestä on hyvä että turvakotien rahoitus siirtyy valtiolle

perussuomalaiset edellyttävät että suomessa tulee olla riittävästi turvakotipaikkoja ja tämä vaatisi asiantuntijoiden laskelmien mukaan rahoituksen lisäämistä

valiokunnan mietinnössä kiinnitettiin huomiota rahoituksen riittämättömyyteen ja lausumassa painotettiin lain toimeenpanon seurantaa ja turvakotitoiminnan järjestämisvastuun ja rahoituksen toimivuutta

arvoisa puhemies

omaishoitajien taakka on raskas

täällä salissa istuu useita hoitotyötä tehneitä ihmisiä

me tiedämme miten raskasta hoitotyö työnä on

toisin on kuitenkin omaishoitajien laita

heille on taattu tietty määrä vapaapäiviä ja vapaahetkiä mutta nämä eivät poista sitä uupumista jota henkisesti ja fyysisesti raskas työ tuo tullessaan

on tehty useita laskelmia siitä kuinka laitoshoito tulee huomattavasti kalliimmaksi yhteiskunnalle kuin kotona asuminen omaishoitajan turvin

tästäkin syystä meidän tulee tukea omaishoitajia tarjoamalla heille helpotusta raskaaseen arkeen sekä varmistaa jokaiselle omaishoitajalle yhdenvertainen omaishoidon tuki

tämä korotus saataisiin jos esimerkiksi ahvenanmaalle suunniteltua sähkökaapelin rakentamista lykättäisiin eteenpäin odottamaan taloudellisesti parempia aikoja

totta on että suomen taloudellinen tilanne vaatii sopeutustoimia mutta sitä ei voi ymmärtää miksi heikoimmassa asemassa olevat laitetaan maksumiehiksi

voisi jopa todeta ettei hallituksella taida olla hitustakaan inhimillisyyttä tehdessään näin lyhytnäköisiä päätöksiä joilla on negatiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin

lapsilisiin kohdistuvat leikkaukset sekä lapsilisiin jo aiemmin tehty indeksikorotusten jäädyttäminen ovat lapsiperheiden toimeentuloa heikentäviä toimenpiteitä

lisää kylmää kyytiä lapsiperheille tuo elinkustannusten nousu kun muun muassa asuminen kallistuu työttömyysturva heikkenee ja autoilun kustannukset nousevat sekä työmatkojen tukemista heikennetään

pienten lasten perheillä etenkin monilapsisilla perheillä toimeentulo kiristyy merkittävästi heikentäen useiden perheiden toimeentuloa vielä entisestään

hallitus kertoo ylpeänä yhdestä suusta että yksinhuoltajakorotuksiin ei kohdistu leikkauksia unohtivat ilmeisesti juuri leikanneensa itse lapsilisää siis kyllä kohdistuu leikkaus myös yksinhuoltajiin

varmasti näin on mutta tilastot kuitenkin kertovat syntyvyyden laskusta

arvoisa puhemies

tällä hallituskaudella on tehty monia suorasti ja epäsuorasti lapsiperheitä koskevia perheiden taloutta suoraan heikentäviä päätöksiä päätöksiä jotka osaltaan ovat varmasti vaikuttaneet yleiseen taloudelliseen turvattomuuteen ja pelkoon omasta pärjäämisestä

ei voi millään muotoa sanoa nykyhallituksen olevan suopea ja sen toimien tukevan perheen perustamista

kuntien valtionosuusleikkaukset tulevat heikentämään kuntalaisten peruspalveluita

neuvolat tavoittavat kaikki lapsiperheet

vanhemmuuden tukeminen avun saaminen samasta paikasta tuttujen henkilöiden tuella madaltaa kynnystä myöntää oma avuntarve ja vastaanottaa perheille tarjottava varhainen tuki

arvoisa ministeri olette varmasti kanssani samaa mieltä matalan kynnyksen palveluiden tärkeydestä ja siitä että säästöt niiltä osin tulevat tulevaisuudessa isompana laskuna eteemme

onko ministeriössä mietitty keinoja kuinka saamme lisää resursseja ennalta ehkäisevään matalan kynnyksen työhön

myös lapsiperheet ovat joutuneet maksumiehiksi

hallituksen harjoittama perhepolitiikka on ollut omiaan lisäämään perheiden keskinäistä eriarvoisuutta

heikossa asemassa olevat perheet vaipuvat yhä syvempään ahdinkoon eikä tulevaisuuskaan näytä paremmalta

lapsilisän indeksikorotuksen jäädytys sekä nyt tehtävä leikkaus lapsilisään sekä tehdyt veronkorotukset ovat esimerkkejä niistä toimista joilla hallitus on vaikuttanut lapsiperheiden ostovoimaan heikentävästi

tilannetta ei paranna edes hallituksen luoma määräaikainen verokompensaatio ottaen huomioon että lapsilisäleikkauksesta aiheutuva lovi tuntuu joka kuukausi perheiden budjetissa eikä verokompensaatio tätä kuukausitasolla paikkaa

perussuomalaiset eivät hyväksy hallituksen päätöstä leikata lapsilisiä ja tämän perusteella tulemmekin esittämään lakiesitysten hylkäämistä

onko tämä ongelma tiedostettu ministeriössä ja onko lisäresursseja tiedossa ongelman ratkaisuksi

arvoisa herra puhemies

haluan myös osaltani kiittää sote ohjausryhmää mittavasta urakasta

oli huojentavaa kuulla kun ministeri huovinen totesi laskelmien olevan arvioita tulevasta

nyt käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön eun potilasdirektiivi jonka tavoitteena on edistää potilaiden liikkuvuutta ja valinnanvapautta sekä terveydenhuollon palvelujen tarjoamisen vapautta

perussuomalaiset ovat kuitenkin huolissaan lakimuutoksen asettamista suurista ja ennakolta vaikeasti arvioitavista haasteista joita terveydenhuoltoon tulee kohdistumaan

tämän vuoksi jätimme valiokunnassa mietintöön vastalauseen jossa nostamme esille epäkohtia joihin tulee kiinnittää huomiota sekä joiden perusteella esitämme hallituksen esityksen hylkäystä

en lähde niitä tässä toistamaan koska edustaja mäntylä toi puheenvuorossaan kattavasti esille perussuomalaisten näkemyksen tulevan lain mahdollisista vaikutuksista ja epäkohdista

arvoisa puhemies

työeläkeyhtiöt harjoittavat merkittävää vallankäyttöä suomessa ja siksi on syytä määrätä työeläkeyhtiöiden hallinnon kokoonpanosta täsmällisemmin kuin aikaisemmin laissa